oliko taloudellinen tilanne selvillä silloin kun tästä indeksikorotuksesta ja yle verosta päätettiin

ei tämän päivän taloudellinen tilanne tässä muodossa ollut kyllä selvillä mutta iso asiahan tässä on että täytyy ymmärtää ja hyväksyä ja nähdä se että yle toimii kuitenkin sillä osa alueella jolla toimii kaupallisia yrityksiä ja kyllä minä nostaisin esille myöskin tämän kilpailua vääristävän tekijän eli sen että yksi toimija saa yhteiskunnan varoista toimintansa rahat ja niin että ne on vielä indeksiin sidottu etteikö olisi sellaista mahdollisuutta että huonossa taloudellisessa tilanteessa tämä indeksikorotus voitaisiin jäädyttää

ei tämä saakaan olla tietysti mitään hallitusoppositio politiikkaa vaan tässäkin kuuluttaisin tätä maalaisjärkeä että kun meillä on heikko taloudellinen tilanne niin silloin kaikkien täytyy pystyä näihin säästötalkoisiin osallistumaan niin yleisradionkin

mutta toisaalta sitten on semmoinen asia että kansanedustajat elävät kuitenkin tietyllä tavalla julkisuudessa niin että en rupea räyhäämään tässä sen enempää koska yle on kuitenkin merkittävä tiedotusväline tässä maassa

edustaja rajamäellä oli suhteellisen hyvä puheenvuoro tästä kriittisestä suhtautumisesta rikkidirektiiviin mutta edustaja tynkkyselle täytyy sanoa että tämän rikkidirektiivin ongelma on nimenomaan tässä että tämä on suomelle erittäin epäedullinen ja asettaa suomen eriarvoiseen asemaan euroopan muitten valtioitten kanssa koska tämä ei koske välimeren aluetta ei mustaamerta eikä atlantin länsipuolta mutta suomi kun itämeri kuuluu tähän jää tänne pussiin ja kärsii kaikista eniten tästä rikkidirektiivistä

tämä ei ole tasapuolinen kaikille vaan suomen vientiteollisuus maksaa tästä konkreettisesti paljon enemmän kuin mitkään muut eurooppalaiset valtiot

tässä itse asiassa edellisen puhujan puheesta nyt kävivätkin ilmi aika pitkälle nämä ongelmat joita tässä asiassa on

puhutaan tästä riskinottokyvyn kasvattamisesta tai riskinottokyvyn turvaamisesta ihan miten sitä halutaan sanoa

jos lukee sen hallituksen esityksen niin siinähän tämän hallituksen esityksen tavoitteena on nimenomaan riskin kasvattaminen saada parempia tuottoja ja sitä kautta alentaa työeläkemaksuja

mutta se ei ole välttämättä niin

kun tässä nyt puhutaan siitä että on tarpeellista yhdistää nämä puskurit yhdeksi puskuriksi eli tämä toimintapääoma ja sitten tasoitusmäärä täytyy muistaa sitten mistä nämä rahat ovat

toimintapääoma on käytännössä työeläkeyhtiön varojen ja velkojen erotus ja tasoitusmäärä on sitten vakuutusliikkeeseen kerättyä puskuria jota nykyisen lain mukaan voidaan käyttää vain vakuutusliikkeen riskeihin

nyt hallituksen esityksen tavoitteena on se että kun nämä puskurit yhdistetään tätä yhtenäistä puskuria voidaan käyttää sekä sijoitustoiminnan riskeihin että vakuutusliikkeen riskeihin ja sen lisäksi vielä se että tämä toimintapääoma voi mennä negatiiviseksi jollaiseksi se ei voimassa olevan lain mukaan voi mennä

tässä on tavoitteena se että halutaan iso puskuri sijoitustoiminnan riskien kattamiseksi mikä mahdollistaa siten että ne on sijoitukseen sitten tämän riskillisen sijoitustoiminnan

mutta samaan aikaan puhutaan sitten sen tasoitusmäärän palauttamisesta joka on kerätty pientyönantajilta käytännössä työkyvyttömyyseläkemaksuina

tässä on se ristiriita suurimmillaan että halutaan tämä tasoitusmäärä tähän puskuriin mukaan mutta sitten samassa yhteydessä puhutaan tämän tasoitusmäärän palauttamisesta

siihen riittää muutama kymmenen miljoonaa jos katsoo takaperin mikä se puskurin määrä voisi olla

kun tullaan nyt sitten tähän valmisteluun niin hyvin pitkälle nimenomaan työeläkeyhtiöt ovat valmistelleet tämän lakiesityksen joka hallituksen esityksenä tänne tuodaan

sitten jos tälle samalle taholle jätetään vielä tämän tasoitusmäärän palauttamisen laskeminen ja palauttaminen niin voi sanoa että tässä on tämmöinen intressiristiriita kyllä olemassa

siitä lähtien meillä on tämä kurjuus kestänyt ja kestää edelleenkin jos asioille ei tehdä mitään

tämä osaamisen taso ei ole meillä sen huonompi kuin saksassa se ei ole sen huonompi kuin ruotsissakaan mutta meidän kilpailukyky on mennyt

tämä on se olennainen juttu että tällä pyritään mahdollistamaan riskisijoitukset saamaan parempia tuottoja sitä kautta vähentämään työeläkemaksuja mutta jos käy niin että riskiä kasvatetaan niin riskit voivat myöskin sitten konkretisoitua ja silloin syödään näitä puskureita

ruotsilla on oma rahapolitiikka ja nyt ollaan viime päivinä luettu näistä uskomattomista miinuskoroista joilla ruotsi omaa kilpailukykyään pitää ylhäällä

sitten jos ajatellaan että halutaan pitää tämä puskuri tietyllä tasolla jos tämä toimintapääoma sieltä laskee ja kun tämän esityksenkin mukaan se voi mennä jopa negatiiviseksi niin myöskin jos tätä tasoitusmäärää käytetään näiden riskisijoituksien puskurointiin ja samaan aikaan halutaan pitää puskurit jollain tietyllä tasolla se tarkoittaa nimenomaan just päinvastoin eläkemaksujen nostamista

ja tämän takia perussuomalaiset ovat nimenomaan turvaamassa suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoja että niitä ei hupuloida riskillisellä sijoituksella pitkin maailmaa

arvoisa puhemies

se on tarkoitus rahoittaa evmn kautta ja se tarkoittaa sitä että evmltä ei saada vakuuksia ja sen takia niitä suomen hallitus ei edes pyydä

arvoisa puhemies

sanon nyt tässä vielä lyhyesti että me olemme hyvin tarkkaan näissä erilaisissa mielipiteissä ja vastalauseissa eritelleet tämän hallituksen esityksen puutteet

siinä nämä puutteet ovat nimenomaan just siellä valvonnan puolella ja sitten kilpailuneutraliteettipuolella ja niin paljon on muitakin puutteita

mutta siis hallitushan tarjoaa nyt ainoastaan tätä esitystä yhtenä vaihtoehtona

kokonaan tämä olisi voitu ratkaista niinkin yksinkertaisella asialla että olisi vaan lisätty osakesijoitusten osuutta jotka ovat koko järjestelmän yhteisellä vastuulla

periaatteessa jos tämä olisi ollut näin tekninen yksinkertaisesti niin kuin tätä on tehty niin se olisi siis tällä ratkaistu

mutta minä olen sitä mieltä että tämä valmistelu on tehty nyt sellaisella taholla joka on saanut omat intressinsä tämän hallituksen esityksen kautta läpi ja jos miettii sitä kenellä on tätä

elikkä eli satoi tai oitis tasoitusmäärää joka tässä yhtiössä voidaan sitten yhdistää siihen puskuriin niin sitä on käytännössä isoilla eläkeyhtiöillä

säätiöille annetaan sitten mahdollisuus kerätä työnantajilta nyt sitä tasoitusmäärää itselleen tähän yhdistettyyn puskuriin ja senkin maksaa sitten työnantaja

tässä puheessa aion nyt keskittyä kahteen asiaan lähinnä tieverkkoon ja toisena asiana sitten suomen kahdenvälisiin sopimuksiin venäjän kanssa ja niitten merkitykseen

hallituksen leikkaukset perusväylänpidosta alemmasta tieverkosta ja yksityisteiltä ovat ilmeisesti osa sitä hallituksen keskittämispolitiikkaa jolla maaseudun elinolosuhteita ja maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ajetaan ilmeisen tietoisesti alas

kommenttina tähän se että edustaja vehviläinen sanoi että karsitaan pk yrityksiltä tukia mutta itse asiassa hallituksen esityksessähän ne suunnataan nimenomaan pk yrityksille esimerkiksi toimitilarakentamisen osalta

yksityisteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon tarkoitettujen rahojen leikkaukset vaarantavat jo lähitulevaisuudessa maan puuhuollon

mitä tulee tähän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja palkka avustukseen meillä on kyllä käytännön kokemuksia siitä että se on byrokraattinen toimi joka ei sinällänsä ole houkuttanut yrityksiä

ja tämä puuhuollon turvaaminen ei ole pelkästään yksityisteiden asia vaan nimenomaan myöskin alemman tieverkon asia

siis tämän tieverkoston täytyy olla semmoisessa kunnossa että siellä pystytään puutavararekoilla puuta metsästä tuonne teollisuuslaitoksiin viemään

meidän pitäisi tehdä sellaisia ratkaisuja esimerkiksi tämän arvonlisäverottoman toiminnan alarajan nosto on sellainen että yrityksillä on oma raha palkata se ensimmäinen työntekijä

tämä on sikäli alemman tieverkon osalta sellainen asia että tämä ei koske pelkästään metsänomistajia vaan myös niitä ihmisiä jotka asuvat siellä alemman tieverkon varrella

sinällänsä tämmöisestä byrokraattisesta avustuksesta joka haetaan yhteiskunnalta on negatiivisia kokemuksia tähänkin asti ollut

tämä alemman tieverkon joka pääasiassa kuitenkin sitten kärsii kaikista eniten juuri nimenomaan näistä puurekoista kunto täytyy pystyä säilyttämään sillä tasolla että ihmiset pystyvät siellä liikkumaan

ja erityisen huolissani olen tuolla pihtiputaan kunnassa kolkuntiestä joka on hyvä esimerkki tämmöisestä perussuomalaisesta tiestä jossa paljon puurekatkin ajavat

sitten tähän toiseen asiaan

suomella on näitä kahdenvälisiä sopimuksia venäjän kanssa kuljetusliikenteestä ja näistä sopimuksista neuvotellaan venäläisten kanssa vuosittain

ja kaikilla meillä on tiedossa se että tämä venäläinen polttoaine joka ei ole ihan niin ympäristöystävällistä varmasti kuin meillä on erittäin halpaa ja tämä vääristää kilpailua suhteessa suomalaisiin

hallitus voisi näissä kahdenvälisissä sopimuksissa ainakin yhtenäistää tämän polttoaineen tuonnin suomalaisten ja venäläisten kaluston kanssa samalle tasolle

meillä lisätään polttoaineen hintaa ja samaan aikaan rajusti leikataan kuljetustukea

henkilökohtaisesti itse tyrmään täysin tämän hallituksen esityksen siis pääministeri kataisen esityksen ja tässä on sopankeittäjänä ollut ilmeisesti mukana myöskin ministeri jutta urpilainen

ruskeaa

poissa edustajaa jong ilin muistolle

kokonaisuudessaan tämä esitys lähtee siitä että yrittäjät lähtökohtaisesti eivät halua maksaa veroja ja rahoittaisivat toimintansa maksamattomilla veroilla

niihin lätkäistään veronkorotus päälle ja korko vielä kaiken lisäksi

se on vain niin että tämmöisestä rekisteristä voitaisiin käyttää nimitystä häpäisyrekisteri

jos rahaa yksinkertaisesti ei ole veronmaksuun niin tämä vaikutus tällaisella rekisterillä voi olla se että se sitten käytännöllisesti katsoen ihan rehellisenkin yrittäjän pakottaa siihen että yrittäjä joutuu antamaan virheellisen ilmoituksen

tässä on nyt käymässä sillä tavalla että rikollisiksi leimataan suuri osa ihan rehellisistä suomalaisista yrityksistä

tällä hetkellä pk yrittäjät pienet yrittäjät ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja rahoitusvaikeuksissa jo monestakin eri syystä ja voi olla erittäin kohtalokasta näille yrittäjille joutua tämäntyyppiselle listalle

jos yrittäjä asioi alihankkijana esimerkiksi toisen yrityksen kanssa ihan normaali käytäntö on nyt että tämä tilaaja pyytää alihankkijalta verovelkatodistuksen

sinällänsä riskienhallintaan tällä esityksellä ei ole mitään vaikutusta eikä tällä ole harmaan talouden torjunnan kanssa mitään vaikutusta ja silloin tämä rekisteri toimii ainoastaan tämmöisenä häpäisyrekisterinä

jos edustaja kiuru väittää ettei hallitus ota mitään ehdotuksia vastaan vaan pitää tiukasti oman linjansa niin se ei ole totta koska hallitushan on ottanut ja silloin kun on hyviä esityksiä on muuttanut omaa kantaansa

mutta mitä sitten käytännöllisesti katsoen on tapahtunut harmaan talouden torjunnan kautta

on pakko ottaa tässä yhteydessä esille se että jos tämmöinen rekisteri on se tapa millä torjutaan harmaata taloutta ja se ei toimi niin mitä sitten on käytännöllisesti katsoen harmaan talouden torjunta tällä hallituksella ollut

arvoisa puhemies

on yritetty neuvotella kaksi kertaa on epäonnistuttu kolmannenkin kerran melkein on epäonnistuttu ja neuvottelut ovat kuitenkin vielä käynnissä mutta hallitus ei voi jäädä katsomaan sivusta

no tämän työryhmän pöytäkirja vuoti sitten julkisuuteen voima lehdelle ja sitä on myös fifi sitten julkaissut

tässä on moni puhuja sanonut että tällä puututaan nyt sopimusoikeuteen merkittävällä tavalla mikä on aivan katastrofaalista

talousrikollisuudesta saatavan rikoshyödyn vähentäminen on otsikko

näillä yleissitovilla työehtosopimuksilla yhtä lailla pakotetaan niitä yrityksiä aika iso kasa merkittäviä yrityksiä tämän yleissitovuuden taakse

rkp

mutta minä en käyttäisi tätä pakottava sanaa ollenkaan ja toivon vielä että ylipäänsäkin näistä kaikista asioista pystytään sopimaan

rkp

kari kopra ja kaksoispiste poisteta vahvistetaan työsuojeluviranomaisen oikeutta tarkastaa se että palkkaus on työpaikkaa koskevan työehtosopimuksen mukainen

yrittäjyyttä edistetään kannustinloukkuja puretaan paikallista sopimista lisätään työvoimahallintoa uudistetaan asuinrakentamista lisätään normeja puretaan ja sitten hallituksella on vielä kärkihankkeet

poistetaan

tilaajavastuulain kokonaisuudistus

kokoomus

siirretään kaikki kolme kappaletta koskien tilaajavastuulakia käsiteltäväksi risikon kolmikantatyöryhmään siten että siellä hyväksytty kirjaus tulee osaksi tätä paperia

rkp lisäsi nämä sulut

hallitus toteuttaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus sekä majoitus ja ravitsemusalalla työryhmän raportin ehdotuksen

rkp

tämä on aika karua kieltä ja tietenkään tämä ei ollut julkisuuteen tarkoitettu mutta en voi olla tässä yhteydessä mainitsematta että rkpn neuvottelija oli anna maja henriksson ja kokoomuksen pääneuvottelijana toimi anne holmlund

tähän lakipakettiin kuuluvat loppiainen ja helatorstai palkattomiksi ja sitten ensimmäinen sairauslomapäivä mistä on noussut todella iso älämölö

edellinen puhe jäi minultakin kesken ja jatkan oikeastaan siitä mihin viimeksi jäin mutta sitä ennen kommentoin vielä sitä debattikeskustelua joka sekin jäi kesken

jos me katsomme sitä nyt työntekijän näkökulmasta niin se on monta kertaa juuri näin kuin täällä salissakin on sanottu että helposti mennään sairaana sitten töihin

myös elinkeinonharjoittajan yksityistalouden verovelkoja koskevat tiedot olisivat edellä esitetyssä laajuudessa tilaajan ja hankintayksikön saatavissa

mutta sitten jos katsotaan sitä yrittäjän asemasta sekään ei ole kuin yksi näkökulma niitä on itse asiassa monta näkökulmaa yrityksiä on monenlaisia mutta otetaan esimerkki otetaan yhden henkilön yritys jolla on yksi työntekijä

jos ennakonpidätykset ja ennakonkannossa määrätyt määrät eivät riitä lopullisen tuloveron suoritukseksi verovelvollisen maksettavaksi määrättävää määrää ei voida jakaa siis ei voida jakaa elinkeinotoimintaan kohdistuvaksi ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen eli yksityistalouteen kohdistuvaksi verovelaksi

molemmat puhuvat lähipalvelujen turvaamisesta leveistä harteista ja näin ollen on vaikea nähdä mitään olennaista eroa keskustan mallin ja hallituksen mallin välillä

käytännöllisesti katsoen yksityishenkilönäkin hallitus teilaa lyö kylmällä rätillä yrittäjiä vasten kasvoja

molemmissa vaihtoehdoissa lähidemokratia on hukassa pienten kuntien asema maakunnan päätöksissä on mitätön

kun sitten mietitään mitä merkitystä sairausloman ensimmäisellä sairauslomapäivällä on yritykselle niin sen merkitys on aivan erilainen riippuen siitä yrityksestä missä työskennellään

tämän takia keskusta niin kuin hallituskin voisi pyrkiä sellaiseen malliin missä kuntarakennetta ei tarvitsisi ollenkaan muuttaa

minulle sopisi hyvin minä en esitä tätä koska sain tämän idean vasta muutama sekunti sitten tuolla omalla paikallani mutta kun hallitus ottaa näitä hyviä esityksiä vastaan niin tarjoilen itsekin tässä sellaisen että unohdetaan nyt sen ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus ja poistetaan sitten pekkaspäivät kaikki loput arkipyhät vappu mukaan lukien

kaiken sen kauniin puheen keskellä tuodaan tämmöinen hallituksen esitys

jotta me voisimme näin toimia jotta lähidemokratiakin toimii ainut vaihtoehto on että erikoissairaanhoito ja vaativa erikoissairaanhoito ovat valtion tuotettavina ja kustannettavina ja lainsäädännöllä säädetään sitten siitä mikä se palvelutaso on ei niillä kriteereillä mitä nyt esimerkiksi hallitus on esittänyt väestömääräkriteerit syntyvyydet jnp

arvoisa puhemies

alueelliset kriteerit tulisi olla sen takia että voidaan turvata tietyt palvelut myöskin siellä lapissa ja niillä alueilla joilla väestömäärä ei välttämättä ole niin iso mutta palvelutarve kuitenkin on olemassa

tätä keskittämispolitiikkaa keskusta ei ole tietenkään pystynyt vielä aloittamaan mutta hallitus on sen aloittanut sosiaali ja terveysministeriön toimesta se on aloitettu jo täydellä teholla

esimerkiksi päivystysasetuksen muutos on sellainen asia jolla on aiheutettu lisää vaatimuksia päivystyksiin sairaaloissa ja sitä pystytään kyllä perustelemaan paremmalla päivystysvalmiudella mutta se merkittävässä määrin lisää kustannuksia ja tämä on johtanut siihen mikä tarkoitus tietysti onkin että pienemmissä keskussairaaloissa näitä päivystyspalveluja ei voi tuottaa

tämmöiselle onnettomuuspaikalle samassa yhteydessä kun hälytetään ambulanssi kannattaa hälyttää myöskin ruumisauto koska monta kertaa näissä vakavissa onnettomuuksissa on tärkeätä silloin puhutaan minuuteista että saadaan uhrit leikkauksiin

ihmettelenkin niitä ihmisiä jotka ovat tämäntyyppisten päätösten takana pystyvätkö he ottamaan vastuuta ja pystyvätkö he kantamaan tämäntyyppisistä päätöksistä vastuuta